kärsijöinä ovat ne ihmiset jotka eivät ole metroyhteyden varrella ja sillä tavalla viime kädessä kohoavat kuljetuskustannukset valuvat myös näiden alueiden ihmisten maksettavaksi korkeimpina tavaroiden ja palveluiden hintoina

arvoisa puhemies

viime viikolla keskustelimme välikysymyksessä ennen muuta poliisien määrästä ja määrärahoista ja nyt hetki sitten siitä toisesta puolesta joka liittyy sisäiseen turvallisuuteen että meidän oikeuslaitoksemme toimii ja rikoksista saadaan oikeasti tuomiot myös

polttoaineverojen korotus aiheuttaa myös alueiden yritysten ja laajemminkin elinkeinoelämän kilpailukyvyn heikkenemistä ja sitä kautta näivettymistä

mutta ei voi olla kiinnittämättä huomiota myös siihen että meidän on tärkeää myös ennalta ehkäistä sellaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden syntymistä jotka synnyttävät rikollisuutta muun muassa syrjäytyminen ja runsas päihteiden käyttö

ja kun viime aikoina on kuultu myös alkoholipoliittisia puheenvuoroja muun muassa perussuomalaisten varapuheenjohtaja vaati että alkoholiverot pitää laskea roimasti ja vapauttaa myynti niin haluaisin kysyä arvoisalta ministeriltä

en usko että sitä porukkaa joka ei nytkään viihdy koulunpenkillä saadaan pakolla motivoitua ja että sitä kautta saadaan helpotettua tätä ongelmaa

miten näette sisäisen turvallisuuden ja tällaisten alkoholipoliittisten linjausten kanssa sen suhteen onko niillä jotain tekemistä toistensa kanssa ja vaikuttaako se muun muassa poliisien määrään

sen sijaan tämä oppivelvollisuusiän nosto on tuomassa kunnille lisäkustannuksia aivan samalla tavalla kuin kotihoidon tuen leikkaus jota hallitus on esittämässä ja josta ensi viikolla tullaan varmasti tässä salissa käymään erittäin kovaa keskustelua kun käsittelemme keskustan ja koko opposition tekemää välikysymystä

sinänsä on ymmärrettävä ja hyväksyttäväkin ajatus että jos toinen vanhemmista on kotona perhevapaalla niin silloin lapsilla olisi oikeus vain puolipäivähoitoon

tässä edellä edustaja haapanen mielestäni erittäin hyvin totesi jos oikein ymmärsin että tärkeintä tässä saamelaismääritelmässä on se mitä kukin ihminen itse tuntee ja miksi hän itsensä identifioi että pitääkö hän itseään saamelaisena

mutta se hämmästyttää että jos vanhempi tai molemmat vanhemmat ovat työttöminä niin silloin olisi oikeus kuitenkin kokopäivähoitoon

minusta tämä antaa kuvan että työttömäksi joutunut henkilö ei olisi kelvollinen itse hoitamaan lapsiaan

tässä ongelma onkin se että se saamelaiskäräjälain muutos tai uudistus joka on nyt ollut lausuntokierroksella lähtee siitä että tämä ei olisikaan se kaikista keskeisin kriteeri

tämä on minusta väärä viesti siitä ja en usko että aktiivinen työnhakukaan edellyttää sitä että lapset olisivat kokopäivähoidossa

siinä nimittäin linjataan niin että itseään saamelaisena pitävää henkilöä joka täyttäisi myös kaikki objektiivisetkin kriteerit saamelaisuuden suhteen ei välttämättä hyväksyttäisi tähän saamelaiskäräjien vaaliluetteloon

minusta tähän taloudelliseen aikaan edustaja heinonen ei ole oikea viesti hallitukselta että annetaan sellaisia oikeuksia jotka ehkä ohjaavat väärään suuntaan

ja jos ensi vuodelle vielä aikaistetaan niin kuin joitakin suunnitelmia on tämän pysyvän vakausmekanismin tulo eurooppaan ja joudumme rahoittamaan sen velkarahalla niin on hyvin todennäköistä että ensi vuonna valtio velkaantuu selvästi enemmän kuin tänä vuonna

mutta arvoisa puhemies erityisesti kokoomuksen leiristä on kuulunut myös sinänsä kannatettavia ja hyviä viestejä siitä että ylisääntelyä ja byrokratiaa tulisi karsia suomessa jotta meillä kannustettaisiin enemmän toimeliaisuuteen ja yrittäjyyteen

hallituksen

esityksessä tai lausutun lumilla lausunnolle lähettämässä lakiesityksessä ryhmähyväksyntää korostetaan siis sitä että on olemassa joku porukka joka sitten määrittelee että vaikka täyttäisitkin nämä objektiiviset kriteerit niin oletko kuitenkaan saamelainen

samaan aikaan kun he esittävät näitä konkreettisia esityksiä he ovat juuri muutama kuukausi aikaisemmin kannattaneet täällä salissa samojen ja juuri näitten nimenomaisten lakien hyväksymistä

haluan vielä lyhyesti todeta edustaja tolppaselle joka näyttää jo lähteneen mutta joka otti esille kysymyksen ketä pidetään keskituloisena kun nostin esille sen että tämän lapsivähennyksen pitää koskea laajasti kaikkia lapsiperheitä

on monia sanotaan lainsäädäntöhankkeita joita hallitus on ajanut jotka konkreettisesti hankaloittavat ja estävät yritystoimintaa ja yksi sellainen joka on nyt tullut kyllä kalliiksi yrityselämälle vaikeuttanut rahoituksen saantia on pankkivero jonka tulevat maksamaan yrittäjät ja joka oli suuri virhe hallitukselta

olen erittäin tyytyväinen että täällä on allekirjoitettavana ollut talousarvioaloite tämän maakunnan kehittämisrahan palauttamisesta tämän vuoden tasolle

arvoisa puhemies

haluaisin vastata edustaja viitaselle kun hän nosti esiin täällä keskustan linjan budjettiin

mutta arvoisa puhemies tässä taloudellisessa tilanteessa on kuitenkin tärkeää että lähdetään tekemään uudistuksia ja sekin pitää tunnustaa avoimesti että meillä välttämättä ei tulevaisuudessa ole mahdollisuutta enää kaikkiin niihin palveluihin ja kaikkeen siihen hyvään mihin tänä päivänä olemme tottuneet

kyse ei valtiontalouden kannalta ole merkittävästä määrästä mutta maakuntien ja maakuntaliittojen toiminnan kannalta kyse on erittäin tärkeästä rahasummasta

valitettavasti ette tule saamaan nyt tämän budjettikäsittelyn aikana sitä vaan myöhemmin tänä syksynä keskusta tulee kuten varmasti tiedättekin esittämään oman vaihtoehtobudjetin

olen kyllä samaa mieltä siinä mielessä kanssanne että pitää olla johdonmukainen että jos samalla vaatii velan pienentymistä ja arvostelee sitä että valtio velkaantuu niin kuin nyt käy me erittäin voimakkaasti velkaannumme niin pitää olla sitten tietenkin jostakin se lisäraha esittää jos esittää lisää menoja

lopuksi en malta vielä olla ottamatta esille oikeusministerin täällä salissa eilen ilmoittamaa ratkaisua että hovioikeuksien määrää vähennetään yhdellä ja hallinto oikeuksien määrää kahdella

mutta siinä mielessä ajattelisin että ehkä olette väärä henkilö arvostelemaan tätä tai ei ainakaan pitäisi olla kovin herkkä koska kun tulin uutena edustajana eduskuntaan ja katsoin esimerkiksi hallintovaliokunnan aikaisempia pöytäkirjoja vastalauseita mitä sosialidemokraatit ovat viime kaudella tehneet niin te esititte satoja miljoonia jopa miljardin verran kunnille lisää rahaa ja te olitte kattamassa niitä myös velalla ja samaan aikaan tekin arvostelitte lisävelkaantumista eli kyllä tässä pitäisi olla myös siellä hallitusrintamassa johdonmukainen

olen erittäin tyytyväinen että ministeri tulee vierailemaan kaikilla hovioikeus ja hallinto oikeuspaikkakunnilla ja tutustumaan paikallisiin olosuhteisiin ja yksiköiden toimintaan

toivon että asiassa otettaisiin viisaasti huomioon tietyille alueille syntyneet oikeudellisen tiedon ja osaamisen keskittymät ja asiaan perehtyneenä voin kyllä todeta että esimerkiksi hallinto ja hovioikeuden säilyttäminen rovaniemellä on perusteltua ja järkevää muun muassa edellä mainitusta syystä

arvoisa puhemies

se on pysyvä leikkaus

ja toiseksi

se on tärkeintä tässä että pitää selvittää miten me voimme helpottaa niitä sukupolvenvaihdostilanteita joissa vielä tällä hetkellä huolimatta erittäin toimivasta ja hyvästä huojennusjärjestelmästä syntyy pullonkauloja verotuksessa

me olemme esittäneet neljä erilaista vaihtoehtoa joilla tämä voitaisiin korvata

arvoisa puhemies

kyllä voin antaa kiitoksen hallitukselle siitä että on syytä selvittää nämä sukupolvenvaihdokseen liittyvät perintö ja lahjaverolain sudenkuopat

arvoisa puhemies

tästä olemme hallituksen kanssa ihan samaa mieltä

tämä antaa väärän kuvan puhtaasti siitä

mutta voisi kysyä mitä siellä on sellaisia päätöksiä jotka pitäisi valtuuston päättää erityisesti peruskunnassa kun suurin osa niistä päätöksistä on semmoisia jotka tehdään lääketieteellisin perustein ammattilaiset tekevät niitä

mielestämme se olisi paljon oikeudenmukaisempi

ei tässä taloudellisessa tilanteessakaan välttämättä tarvitse lähteä nimenomaan kurittamaan lapsiperheitä joihin kohdistuvat kaikki hallituksen menoleikkaukset myös samalla tavalla kuin muihinkin talouksiin

eihän kunnanvaltuusto voi päättää keneltä leikataan lonkka tai minkälaista hoitoa joku saa

jouni koivisto mattiloiden

sponkujan ylös

arvoisa puhemies

täällä on muutamassa puheenvuorossa juuri pidetyssä arvosteltu aika voimakkaasti opposition vaihtoehtoisia linjoja elinkeino ja yrittäjäpolitiikaksi tai veropolitiikaksi

ihan aluksi muutamalla sanalla siitä kun täällä on muun muassa edustaja suutari edellä todennut kuinka oppositio olisi valtion tukea työntämässä yrityksiin sai sellaisen käsityksen että aivan holtittomasti ja tästähän ei missään tapauksessa ole kysymys kun keskusta on esittänyt miljardiluokan rahastoa joka tulisi nyt tässä tilanteessa valtion puolelta tukemaan ja vauhdittamaan sitä rakennemuutosta jonka me tarvitsemme meidän teollisuuteen

monet perinteiset teollisuudenalat ovat nyt vaikeuksissa ja näyttää siltä että niillä ei ole kovin voimakasta kasvun tulevaisuutta

me tarvitsemme nyt muutosta niin että niitä orastavia alkavia uusia toimialoja saataisiin nopeasti kasvamaan

meillä ei kovin suurta eroa itse periaatteesta ole koska kyllähän hallituksellakin on tämä rahastojen rahasto täällä jota se on esittänyt mutta keskusta lähtee siitä että tässä on kuitenkin aika suuri mittakaavaero

meidän mielestämme tarvittaisiin valtionkin puolelta miljardiluokan panostus tähän hommaan kymmenen vuoden aikana mutta se ei tarkoita sitä että pelkästään valtio laittaisi sitä rahaa yrityksiin vaan ainoastaan valtio olisi mukana silloin kun yksityinen sektori lähtee myös sijoittamaan

mitä tulee sitten veropolitiikkaan joka liittyy erittäin kiinteästi yrittäjyyden ja työpaikkojen luomisen kannustamiseen myös

moni suomalainen miettii näinä päivinä miksi suomi joutuu pienenä euroopan unionin jäsenmaana ja euromaana avustamaan suuria etelä euroopan maita

voin pääasiassa yhtyä siihen hyvinkin ansiokkaaseen analyysiin mitä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja koskinen edellä teki tähän evmään liittyen tai niistä perustuslakiin liittyvistä näkökohdista jotka liittyvät tähän euroopan pysyvään vakausmekanismiin ja tähän lakiin jota hallitus esittää

siis yrittäjät ja yritykset palkkaavat työntekijöitä ainoastaan silloin kun heidän tuotteensa ja palvelunsa käyvät kaupaksi ja sitä kautta on myyntiä ja kysyntää näille tuotteille

moni saattaa miettiä myös sitä kuinka suuren summan kenties joudumme valtiona maksamaan riittävätkö vakuudet jos takaukset realisoituvat ja mikä on lopulta suomen kohtalo jos kaikista pahin skenaario toteutuu

haluankin tässä alussa heti todeta että keskustan kanta on lähtökohtaisesti ollut se että evm on rakenteeltaan ja mekanismiltaan parempi kuin tämä väliaikainen mekanismi

siinä mielessä jos me ajattelemme tätä valtion taloudellista tilannetta missä me tällä hetkellä elämme niin meidän suurin ongelma ei ole itse asiassa verokilpailukyky

voisi ajatella että nämä ovat aika kaukaisiakin kysymyksiä eivätkä ne ole tätä päivää mutta perustuslakivaliokuntakin käsitellessään euroopan vakausmekanismia siihen liittyvää hallituksen esitystä on joutunut pohtimaan tosissaan sitä missä menevät ne rajat että tätä lakia ei voida hyväksyä yksinkertaisella enemmistöllä täällä eduskunnassa vaan tämä koskettaa eduskunnan budjettivaltaa siinä mielessä että pahimmassa tapauksessa nämä vastuut jotka voivat realisoitua aiheuttavat sen että emme enää valtiona kykene huolehtimaan kansalaisten perusoikeuksista

ja vasta sen jälkeen kun sinne viivan alle jää jotakin tuloslaskelmassa verotettavaa voittoa voidaan puhua verokilpailukyvystä

vaikka me laskisimme nollaan meidän yhteisöveron niin se ei tuo yhtään kilpailukykyä yritykselle jos ne tuotteet ja palvelut eivät pääse saa kaupat ujosti tuotepalvelut eivät käy kaupaksi eikä yhtään työntekijää se yritys turhaan tule palkkaamaan

haluan kuitenkin ottaa esille tässä lähinnä perustuslakinäkökulmia jotka mielestäni ansaitsevat erityistä huomiota ja ne liittyvät eduskunnan budjettivaltaan

tämä kertoo sen että olemme tulleet aika vakavan paikan eteen mutta niin on koko tämä talouskriisikin euroopassa erittäin huolestuttava

kuten edellä totesin olen ollut käsittelemässä tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja olen siihen yhtynyt enkä näe sinänsä että tämä laki vaatisi mitään erityistä säätämisjärjestystä

tämä ei sillä tavalla rajoita ottaen huomioon meidän perustuslain systematiikan eduskunnan budjettivaltaa että tarvittaisiin kahden kolmasosan enemmistöä

mutta valitettavasti tämä kustannuskilpailukyky on nyt meidän ongelma johon on paljon hankalampi löytää lääkkeitä koska tämä kilpailukykyongelma on pitkän aikavälin aikana meille tullut ja siihen tarvitaan varmasti todella pitkä aikaväli että sitä saataisiin jotenkin korjattua

tässä eduskunnan täysistunnossa on moneenkin otteeseen pyritty todistelemaan sitä kuinka edellisen hallituksen aikana löysästi annettiin rahaa takauksia ulkomaille ja kuinka tämä hallitus on kiristänyt tätä tukipolitiikkaa merkittävästi

yksi lääke tälle on tietenkin se että me tekisimme pitkään tämän tyyppisiä tulopoliittisia kokonaisratkaisuja niin kuin nyt on tehty joka on hyvin lähellä nollalinjaa ja se on aivan erinomainen ratkaisu ollut

mielestäni tällaiset puheet eivät kestä kovin kriittistä arviota

silloinhan vaaditaan kyllä sitä yksimielisyyttä mutta suomen edustajana valtiovarainministeri voi sitoutua suomen puolesta kansainvälisoikeudellisesti siihen summaan ilman että eduskunta tämä suuri sali täällä budjettikäsittelyssä on tätä summaa varannut

mutta kun ajatellaan tätä euroopan vakausmekanismin sopimusta jota perustellusti edustaja kalli tuossa kertoikin ne syyt keskusta on vastustanut niin mittaluokka on aivan toista

tämä käytäntö tietenkin on olemassa monissa muissakin kansainvälisissä sopimuksissa mutta on tässä se summa niin merkittävä että pidän tätä tosiasiassa erittäin ongelmallisena ja tosiasiassa tämä kuten tässä perustuslakivaliokunnan lausunnossakin todetaan että valiokunta kiinnittää huomiota siihen evmn hallintoneuvoston päätösten oikeudellinen velvoittavuus heikentää eduskunnan tosiasiallista vaikutusmahdollisuutta

toki tämän hallituksen esityksen valiokuntakäsittelyssä on jouduttu miettimään sitä mikä on lopulta se suomen vastuu kuinka suuri se on ja siitä on esitetty erilaisia arvioita

eli jos valtiovarainministeri on sitoutunut hallintoneuvostossa että suomi on valmis maksamaan vaadittaessa maksettavaa pääomaa niin olemme silloin sitoutuneet jo kansainvälisoikeudellisesti tähän maksuun

syntyy ristiriita jos lähtisimme tekemään budjettipäätöksen että emme maksa tätä summaa

kansainvälisoikeudellisesti se velvoittaisi meitä kuitenkin tähän maksuun ja tämä on minusta ongelma koska emme pääse muuten kuin suuren valiokunnan kautta vaikuttamaan siihen mikä on tosiasiallinen vastuumme

arvoisa puheenjohtaja

kun perustuslakivaliokunta on tätä esitystä tarkoin käsitellyt ja ensimmäisen käsittelyn aikana tästä käytettiin useita puheenvuoroja en lähde niitä toistamaan mutta haluan todeta sen että tämä meidän perustuslaillinen mekanismihan lähtee siitä että tämä on niin sanottu eu asia

tämän johdosta olen erittäin huolissani siitä että eduskunnan budjettivalta ei tosiasiassa toteudu kun suomen vastuita kasvatetaan täällä mekanismin sisällä

siis tosiasiassa koko eduskunta ei voi käsitellä enää sitä että meidän budjetista tullaan jatkossa varaamaan miljardiluokan summia euroopan maiden tukemiseen

totta kai me budjetissa tulemme myöntämään ne rahat mutta sitä ennen evmn hallintoneuvostossa meidän valtiovarainministeri on voinut jo kansainvälisoikeudellisesti sitoutua siihen että suomi maksaa sen summan emmekä voi enää sille mitään tosiasiassa

sen takia arvoisa puhemies haluan nostaa esille euroopan vakausmekanismin tukipolitiikan merkittävän roolin

se tulee käytännössä ratkaisemaan sen miten meidän vastuidemme käy mikä on pienen suomen rooli tulevassa euroopan talousmyllerryksessä

olen usein tässä salissa antanut myös hallitukselle tunnustusta hallituksen lakiesityksistä silloin kun siihen on ollut aihetta

muun muassa viime viikolla kun oli välikysymyskeskustelu otin myös myönteisiä asioita esille siitä että poliisin rakenneuudistuksessa ne pahimmat uhkakuvat on pystytty torjumaan ja niin edelleen

mutta nyt kun käsittelyssä on hallituksen esitys ensi vuoden talousarvioksi ja katsotaan miten se tulee kohtelemaan lapsiperheitä niin on kyllä pakko sanoa muutama erittäin kriittinen sana

kun me otamme tästä keskustelusta sen mitä on sanottu tästä lapsilisäleikkauksesta tai vaikkapa kotihoidon tuen pakkojakamisesta molemmille vanhemmille mikä tosiasiassa tarkoittaa leikkausta niin täällä salissa on käytetty useita puheenvuoroja ja sanottu että nyt kun on tiukat ajat niin kaikkien on osallistuttava säästöihin ja siksi lapsiperheidenkin pitää tulla näihin säästötalkoisiin mukaan

mutta kun me katsomme näitä hallituksen säästökohteita ja veronkorotuksia ja otamme sieltä vaikkapa asuntolainan korkovähennysoikeuden pienentämisen tai energiaverojen korottamiset sähköveron korottamisen ajoneuvoveron korottamisen kiinteistöveron korotukset tai makeisveron korotuksen niin kaikki nämä kohdistuvat lapsiperheisiin suuremmalla painolla kuin muihin talouksiin

hallituksen käsi on erittäin syvällä lapsiperheitten kukkarossa ja siinä pienessä kukkarossa johon lasten viikkorahat kolahtavat kun ne ovat nostamassa muun muassa makeisveroa edelleen

miksi näiden lisäksi kun säästöt ja veronkorotukset kohdistuvat lapsiperheisiin kaikkia muita talouksia voimakkaammin pitää vielä leikata lapsilisää

kun olen keskustellut monien hallituspuolueiden edustajien kanssa he ovat todenneet että lapsilisän leikkaus on typerä teko ja sen osittainen korvaaminen lapsivähennyksellä verotuksessa on täysin epäonnistunut yritys kompensoida sitä

lapsiperheet asetetaan tällä järjestelyllä erittäin epätasa arvoiseen asemaan

hänellä ei ole verotettavaa ansiotuloa koska opintorahavähennys verotuksessa tuo tulot nollaan jolloin hän ei saa ollenkaan lapsivähennystä

kumpikaan puolisoista ei saa lapsivähennystä hyväksi mutta jos puolisot tienaisivat palkkatyössä molemmat saman verran kuin perheen keskimääräiset tulot ovat tällä hetkellä molemmat saisivat lapsivähennyksen

olisi paljon reilumpaa perua kokonaan lapsilisäleikkaus ja kotihoidon tuen pakkopuolittaminen joka on käsittämätöntä holhouspolitiikkaa

olen erittäin pettynyt siihen että nekin puolueet jotka yleensä puhuvat siitä että ihmisten omaa vastuuta itsestään ja myös kasvatustyötä lasten osalta pitäisi lisätä nämä ovat oikeita puheita ovat nyt täällä puhuneet kuten pääministeri stubb aamulla kun hän oikein puhui siitä kuinka tämä on tasa arvoa lisäävä toimenpide ja valtio tietää kenen kannattaa ja pitää perheessä hoitaa lapsia

näistä juuri tällaisista holhoavista säännöksistä pitäisi päästä eroon ja nyt niitä ollaan täällä lisäämässä ja kuvitellaan että valtio isonaveljenä tietää täältä valvoen kuka on paras hoitamaan lapsia kotona

lisäksi tämä lisää yhteiskunnan kustannuksia

arvoisa puhemies

kun täällä on keskusteltu paljon nyt kuntauudistuksesta ja siihen liittyvästä sote uudistuksesta ja siitä missä tilassa se on niin täytyy kyllä todeta että elämme suomessakin sitä aikaa taloudellisesti että nyt tarvitaan ehdottomasti uudistuksia julkiselle sektorille ja keskusta on alun alkaenkin ollut sitä mieltä että näitä uudistuksia tarvitaan

on täysin selvää että tulevaisuudessa terveyspalvelut pitää tuottaa nykyistä tehokkaammin

väistämättä herää kysymys kun täällä on kannettu huolta monessa puheenvuorossa muun muassa edustaja heinonen kantoi huolta siitä että päätöksenteko etääntyy kauas kuntapäättäjistä jos mennään tähän maakuntamalliin